ja sen vuoksi oikeastaan oppositio on pitänyt tätä asiaa esillä voi sanoa koko syksyn ja olemme vedonneet parlamentaarisen käsittelyn puolesta ja teimme sen todella vielä nyt sitten tässä välissä

arvoisa puhemies

minulle ei tai en usko että esimerkiksi tavalliselle vantaalaiselle tuosta selvinnyt oletteko te nyt valmiit myymään esimerkiksi vantaan siivoojat keittäjät ja vahtimestarit parhaiten heistä tarjoavalle

yhdyn todella niihin kiitoksiin ja kiitän ministeriä varmasti meidän oppositiopuolueiden puolesta jonka tiedän myös olleen itse aktiivinen tässä asiassa että nyt nämä yleä koskevat asiat voidaan palauttaa parlamentaariseen valmisteluun niin että se tapahtuu tämän parlamentaarisen työryhmän asettamista aikaistamalla

tästähän on nyt kysymys

nyt kun karistatte suomen pölyt jaloistanne jätätte muut tänne selittelemään sitä mitä olette tehneet niin miten te perustelette sitä mitä te olette nyt tehneet

te tunnustatte samat asiat mutta en ymmärrä miten sosiaali ja terveyspalvelut olisivat monimaakuntayhtymässä sen lähempänä kuin maakunnan kokoisessa kunnassa

teidän ajatushautomonne on esittänyt että vanhusten kotihoidon pienipalkkaisen hoitajan palkkaa leikataan ja hän ei saisi niitä korotuksia jatkossa joita muut saavat

kyllä minä uskon että te tulette tähän mukaan

te olette esittäneet viime vuoden lisäbudjetissa suomen yrittäjien koulutussopimusmallia joka tarkoittaisi sitä että nuorilla työntekijöillä ei olisi enää työsopimuksen mukaista suojaa ja he tekisivät pienemmällä palkalla

ja kun tässä myös kuultiin se uutinen että tämän työryhmän vetovastuu vaihtuu ja se siirtyy kokoomukselle niin esitän myöskin tässä uskon että tähän varmasti myös muut oppositiopuolueet yhtyvät toiveen siitä että kuka sitten tuleekaan tätä työryhmää vetämään niin hän huomioi ne näkökohdat jotka tässä keskustelussa on käyty ja kannanmuodostus siellä työryhmässä tapahtuu aidosti keskustellen ilman hallitusoppositio rajoja ilman esityksiä joita hallitus on jo tähän mennessä tehnyt

mikä on teidän linjanne tässä

onko se soinin linja että se sopeutus on oikea vai onko se perussuomalaisten eduskuntaryhmän linja että se on liian suuri

arvoisa puhemies

kun edustaja soinilta ei hohtimillakaan ole saanut vastausta ensinnäkään siihen kannatatteko euroa vai ette eikä myöskään siihen mitkä olisivat seuraukset jos euroalue hajoaa niin lainataanpa nyt sitä taloustieteen professori roubinia johon tekin olette viitannut

syy siihen miksi oli hyvä että tämä nyt vielä kerran tässä niin sanotusti kalkkiviivoilla käytiin läpi on todella se että jos olisi käynyt niin että eduskunta joutuisi ottamaan kantaa nyt tehtyihin esityksiin ilman aitoa parlamentaarista käsittelyä niin silloin voi sanoa että olisi ollut riski että jotain peruuttamatonta olisi tapahtunut

vastaus riippuu siitä hajoaako euroalue ja hänen mukaansa seuraukset voisivat olla jopa tuhoisampia kuin lehman brothersin kohdalla

muutama sana tästä kehyksestä kun on puhuttu siitä miltä pohjalta tätä työtä on hyvä käydä ja jatkaa

nostitte aivan oikeita asioita siellä esiin ja ne kuvaavat juuri sitä miten sopeutus voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin ja vieläpä niin että valtio ottaa vähemmän velkaa

eli kun eduskuntaryhmät ovat päätyneet siihen että yle pidetään kehyksen ulkopuolella niin siinä sopimuksessa todetaan että ylen riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että yle ei sisälly valtiontalouden kehyksiin ja voi sitten arvioida miten tämä rimmaa kehyssäännön kanssa

ne on sitä varten tarkoitettu ja meidän vaihtoehtomme on rakennettu niin että koko julkisen talouden tasapaino säilyy ja siten lapsilta ei syödä

mutta jäi epäselväksi edustaja turuselta paitsi tämä opettajankoulutuslaitoksen kohtalo myös se kannatatteko te nyt näitten emu puskureiden käyttöönottoa

mutta niin kuin tässä on käynyt ilmi viime kädessä se mikä on kehyksessä on poliittinen valinta jo edellä mainittuihin araan ja makeraan viitaten ja tässä tapauksessa se poliittinen valinta pitää tehdä tässä salissa eduskuntaryhmien kesken parlamentaarisen menettelyn ja valmistelun pohjalta

siinä olisi järkeä sillä saataisiin työllisyyttä tässä ja nyt

mutta arvoisa puhemies vielä kerran

kun pääministeri on sanonut että tämä teiden siirtäminen osakeyhtiöön on kuin business as usual ja hallitus on tämän sopinut niin tästä voi kuulla hiljaisuuden perussuomalaisten riveiltä

omalta puoleltani toivon todella ja yhdyn niihin arvioihin ja toivomuksiin että tämä saa nyt uuden alun ylen asioita koskien uskon myös niin ja uskon että voidaan nyt palata siihen hyvään parlamentaariseen menettelyyn

ja toivon olkoon nyt sitten tämä prosessi sillä tavalla opetuksena meille että me muistamme tämän myös jatkossa ketkä ikinä ovatkaan hallituksessa tai oppositiossa

on tärkeää että asioita erityisesti yleisradiota koskevia asioita katsotaan ei ainoastaan julkisen talouden näkökulmasta joka sekin on tärkeä vaan myös parlamentaarisen konsensuksen näkökulmasta joka on ollut se periaate ja ennen kaikkea riippumattomuuden näkökulmasta joka on edellytys moniarvoiselle tiedonvälitykselle joka muuten on viitaten tähän edelliseen keskusteluun yksi sananvapauden edellytys

arvoisa puhemies

todetaan nyt ensin että jos tämä soinin toiveuni siitä että espoo liittyisi vantaaseen toteutuisi niin ei tietenkään meillä siellä tarvitse hallintopäälliköiden virkoja säilyttää

ja niin kuin hyvin tiedämme sananvapaudellakin on rajoja ja tässä suhteessa ylellä on tärkeä rooli paitsi sananvapauden edistämisessä myös hyvän keskustelukulttuurin jatkumisessa

esimerkiksi tämän lauslahden puheenvuoron jälkeen olisin voinut ajatella että hallituksen esitys vähentäisi velkaantumista ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna mutta näin ei käy te otatte lisää velkaa

sdpn vaihtoehto parantaa suomalaisten yritysten erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuutta työpaikka syntyy helpommin

yritysten kustannukset alas heti ensi vuonna kelpaako se hallitukselle kysyn

enemmän käteen palkasta ja eläkkeistä heti ensi vuonna kelpaako se kokoomukselle

arvoisa puhemies

kysyn kokoomukselta

nyt on löytynyt sitten kohta josta perussuomalaiset ja porvarit ovat samaa mieltä nimittäin he puolustavat rikkaan säätiön pääomia nimittäin tämän sitran

aiotteko te muuttaa tämän linjauksen

ja vielä kerran

miksei tämä käy

stubbin perusfilosofia oli

tämä hallitus on alkukautensa aikana perunut

arvoisa puhemies

täällä on käyty vilkasta keskustelua ja monilla heistä jotka eivät tätä kannata ehkä eniten käytetty argumentti on täällä ollut se että vakiintuneita käsitteitä ei pidä muuttaa

näin lyhyessä aikataulussa lista on todella todella pitkä

arvoisa puhemies

mielestäni on hyvä että aika ajoin yhteiskunnassa tarkastellaan vakiintuneita käsitteitä viitaten esimerkiksi edustaja kiurun pitkälle historiaan meneviin

mutta on tässä viime vuosikymmeninä ollut sellainen tilanne että vielä jokunen aika sitten oli täysin vakiintunut käsite että pappi pastori tai piispa on mies ja vain mies

arvoisa opetusministeri mitä se kertoo tämän hallituksen arvoista

tämä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan edustaja kallin toteamus että ei pitäisi palkkoja leikata niin kuin hän totesi on uutinen

mutta minulle tämä on yhdenvertaisuuskysymys

ensinnäkin mitä näihin arvovalintoihin tulee ja mitä tähän valtiontalouteen tulee täällä kaikki hallituspuolueet ovat velkaantumisella perustelleet näitä päätöksiä mutta kun katsoo budjettikirjaa tosiasia on se että ensi vuonna otetaan enemmän velkaa kuin tänä vuonna

seksuaalista suuntautumista ei pitäisi pakolla tuoda esiin jos olet rekisteröityneessä parisuhteessa

mutta vielä mitä tulee näihin puolueiden kantoihin kun edustaja soini täällä sanoi että on puolueita joilla on kantoja ja puolueita joilla ei sdpllä on kanta mutta me emme tässä asiassa sido käsiä

tänään oecd on varoittanut suomea siitä

tämä on omantunnon kysymys

vielä jokunen vuosi sitten timo soini itse oli sitä mieltä

mutta se mitä te nyt sanotte näistä vanhoista päätöksistä niin kaikki ne päätökset joita keskusta on täällä kritisoinut niin yhtään se ei niistä peru vaan tekee nämä valtavat leikkaukset lisäksi

luotan siihen että perussuomalainen päättäjä tietää mitä tahtoo

yhtään vastausta näihin osaamistason laskuun koulutusleikkauksiin ei ole täältä salin oikealta laidalta tullut ei kokoomukselta ei keskustalta ei perussuomalaisilta

toivon että moni joka täällä tätä asiaa miettii miettii myös näitä sanoja jotka vielä muutama vuosi sitten olivat vakiintunut käsite

arvoisa puhemies

oecd on meitä nyt varoittanut

pakko vielä kerran käydä tämä keskustan vaihtoehto läpi kun täällä nyt useiden keskustan kansanedustajien suulla on näiden leikkausten kimppuun käyty

yhdyn edustaja yrttiahon kiittelyihin siitä että tämä lakialoite on tehty ja nyt en muista allekirjoitinko itse tuon mutta ehkä jatkossa omalta osaltani lupaan parantaa tätä lakialoitetutkaa että ehtisin kirjoittamaan jatkossa nämä kaikki hyvät lakialoitteet mitä monia täällä tehdään

eduskunta edellyttää että mahdolliset tulevat kuntien valtionosuusleikkaukset kytketään toimenpiteisiin jotka tosiasiallisesti keventävät kuntien tehtäviä ja muita velvoitteita

siis kuten sanottu edustaja tolvasen kokemus muun muassa näistä rikoksista tuo kyllä sellaisen lisäarvon tähän eduskuntaan mikä on korvaamatonta

eli käydäänpäs läpi

oikeastaan tähän puheenvuoroon näiden kiittelyiden lisäksi voisi vielä lisätä sen että kyllä kokoomuksessa on tätä sivistyspuolueen siipeä vielä kyllä todellakin jäljellä ja mukana jotka ennakkoluulottomasti niin kuin edustaja tolvanen sanoi nostavat niitä asioita mitkä yhteiskunnassa koetaan vääriksi ideologisista rajoista riippumatta ja heitä pitää olla joka puolueessa

nyt kun vaihtoehdon aika on ette esitä euroakaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin lisää esitätte nettomääräisesti koulutuksesta vähemmän ja täällä vielä viittaatte mahdollisesti tuleviin valtionosuusleikkauksiin

on kysyttävä vielä kerran

ette kai te nyt ole tässä juksaamassa suomalaisia

mutta ehkä varsinaisen puheenvuoron otin sen vuoksi että mikäli tämä tolvasen esitys nyt näitten rangaistusten koventamisista menee läpi niin kyllä minäkin olen sitten valmis tarkistamaan seuraavan päiväjärjestyksen kohdan oman lakialoite työkykyä rikoksia koskeva lakialoite

hyviin keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään lakivaliokuntaan työrikoksia koskevan lakialoitteeni rangaistusasteikkoa

arvoisa puhemies

täytyy ensinnäkin tästä kuntataloudesta sanoa että se on kyllä totta että me haluamme pieni ja keskituloisille eläkkeensaajille enemmän rahaa käteen eläkkeestä toisin kuin keskusta

vielä tämä harmaa talous

arvoisa puhemies

itse asiassa monin tavoin julkisella sektorilla tehtävä työ tukee esimerkiksi vientiyrityksiä

arvoisa puhemies

jotta palkansaaja työnainen tai työmies voi mennä esimerkiksi vientiyritykseen tekemään pitkän päivän on oltava mahdollista viedä esimerkiksi lapset päivähoitoon tai on oltava mahdollista mennä terveyskeskukseen

käykö tämä meidän enemmän käteen palkasta eläkkeestä vähemmän velkaa oikeudenmukaisempi sopeutus käykö tämä vaihtoehto

sen takia ihmettelen miksi kokoomuksen kansanedustajat kataja ja männistö ovat ehdottaneet että nyt tässä tilanteessa työntekijöiltä pitäisi poistaa verovähennys ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksuista

arvoisa puhemies